toinen asia on sitten nämä yksinhuoltajat ja ilman muuta valiokunta olisi voinut ja sen olisi pitänyt pohtia niitä ratkaisuja joilla yksinhuoltajien asemaa olisi saatu helpommaksi

arvoisa puhemies

meidän vihreiden mielestä työuran pidentämiseen pitää pyrkiä erilaisten kannustimien ja joustojen avulla sekä työssä viihtymistä ja jaksamista kehittämällä

työttömyysturvaa osa aika ja työkyvyttömyyseläkettä sekä vuorotteluvapaajärjestelmää uudistetaan vaikeasti työllistyvien osallistumista edistetään aikuiskoulutuksen korvauksia kehitetään ja tänäänkin pakertaneiden tulevien ylioppilaiden siirtymistä jatko opintoihin nopeutetaan

vuorotteluvapaan osittaisen hoitovapaan ja vanhempainvapaiden pitää olla mahdollisia ja eri sukupuolten kannalta nykyistä oikeudenmukaisempia eri elämäntilanteissa

kyse on siitä että me kaikki osallistumme talkoisiin jotta saisimme vanhempamme säällisesti hoidettua ja jotta emme jättäisi laskua siitä lapsillemme

euroopan unionissa hyväksytyt direktiivit ja asetukset pitää panna suomessa täytäntöön ja eun perusoikeuksien toteutumista valvovat ey tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin

valtioneuvoston kanslian vähän aikaa sitten julkaisema ikääntymispolitiikan haasteita käsittelevä raportti katsoi silti ettemme ole suomessa riittävästi varautuneet väestön ikääntymiseen

jos suomi päättää joskus erota eusta lauseke on myös poistettavissa

sen sijaan että kiistelemme tavoitellusta eläkeiästä jokaisen pitää nyt tuoda keskustelupöytään tukuittain erilaisia keinoja jotta työuran pidentäminen olisi mahdollista ja haluttavaa

arvoisa puhemies

tähän asti itäsuomalaisen ehdokkaan on pitänyt saada uusmaalaiseen ehdokkaaseen verrattuna jopa seitsenkertainen äänisaalis päästääkseen tänne arkadianmäelle

millaisin keinoin työssä viihtyvyyttä lisätään millaisin toimin työssäjaksamista edistetään ja millaisin kannustein eläkkeen lykkäämisestä tehdään suomalaisten toive ei kammo

onko tälle asukkaalle oleellisempaa se jos laskutapa hieman vaikeutuu tai ainakin muuttuu ja ehkä hidastuu nykyisestä vai se että hänen äänensä merkitsee jatkossa samalla painolla muun suomen ja muiden suomalaisten kanssa

nyt käytävä keskustelu on hyvä jatko myös muutama viikko sitten alkaneelle maahanmuuttokeskustelulle sillä hallitun maahanmuuton edistäminen on yksi keino parantaa huoltosuhdetta ja helpottaa yhteistä eläketaakkaamme

väitän että on erittäin helppo valita tuo jälkimmäinen perustelu ja siksi kannattaa uutta vaalilakia

kannanotto tähän kirjaukseen ei ole siis kannanotto eun puolesta tai sitä vastaan vaan se on kannanotto mahdollisimman selkeän ja totuudenmukaisen perustuslain puolesta

nykytilan tunnustaminen on reilua jokaiselle perustuslain lukijalle eli tulen äänestämään

hallituksen politiikkariihen kirjaukset perusterveydenhuollon keinojen kuntoutuksen ja mielenterveyspalveluiden parantamisesta on välttämätöntä toteuttaa jotta mahdollisimman moni työkyvyttömyyseläkeläinen voisi vielä palata työelämään ainakin osittain

pysyvämmäksi veden ääreen pienen runouteen ja tyrnävä ovat oikein rankasti ymmärrä

tavoitteet työuran pidentämisestä ja eläkeiän nostamisesta pitää sovittaa tarkasti yhteen erilaisiin karttumiin varhais yrittäjä maatalous perhe ja työkyvyttömyyseläkkeisiin

die dokumentaari ohittaen kokeen

arvoisa puhemies

itsekritiikki on paikallaan myös tässä salissa ja tässä talossa

siksi pidän ed

mutta se voi tarkoittaa sitä että jatkossa kaikkien töiden ja ammattien sisältöä vanhemmiten kehitetään ja että eri ammatteihin hakeutuvia jo opiskelun aikana kannustetaan hankkimaan valmiuksia myös muihin tehtäviin

vielä tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi malli on se että tätä maksua jakaisimme me kaikki yhdessä niin työntekijät kuin työnantajatkin kuten tehdään ruotsissa missä uskotaan siihen että meille kaikille tulee olemaan hyötyä tulevista vauvoista

eli on ihan aiheellista kysyä onko tämä todella demokratiasta se hinta joka kannattaa maksaa vai voisiko järjestelmää jollakin tavalla tehostaa ja muuttaa

joudumme jatkossakin hoitamaan omat eläkeläisemme itse näissä olosuhteissa tässä maantieteessä tässä sosiaalijärjestelmässä ja tässä asenneilmapiirissä

nyt on syytä paneutua itse ongelman ytimeen eli siihen että löydämme työurien pidentämiseen sosiaalisesti taloudellisesti ja poliittisesti kestäviä ratkaisuja

siihen tarvitaan yhteistyöhalua kaikilta osapuolilta

tänään tehty sovintoratkaisu antaa siihen mahdollisuuden joka sitä

kun me pohdimme täällä tuomioita ja niiden oikeudenmukaisuutta niiden toimivuutta niin oikeastaan tähän asiaan on kaksi selkeää näkökulmaa

ensinnäkin se kuinka paljon tuomio rankaisee kuinka pahalta ja kuinka kovasti se tuntuu sitten toisaalta se kuinka hyvin se rangaistus sopeuttaa uudelleen yhteiskuntaan ja verkottaa siihen mahdolliseen ja toivon mukaiseen elämään joka on sen itse rankaisun jälkeen

täytyy kyllä sanoa että perinteisesti suomessa on ajateltu niin että tuomion pitää olla mahdollisimman rankaiseva mahdollisimman tuntuva

siitä syystä pidän kyllä hyvin tärkeänä sitä että tätä ajattelumallia pohditaan uudelleen ja että vaihtoehtojen löytäminen ehdottomille vankeusrangaistuksille on keskeinen ja hyvin tärkeä tavoite suomen kriminaalipolitiikassa

tätä tukee vahvasti myös se kuten jo ministerin esittelyssä kävi esiin että vaihtoehtoisilla rankaisumuodoilla rikoskierre jää syntymättä paljon herkemmin

jos ei peiliin katsottavaa ole vaalirahoittajien osalta niin ainakin meillä vihreillä on peiliin katsottavaa sen osalta että tämä esitys niin hyvä kuin se onkin ei vastaa kuitenkaan sitä lähtökohtaa mistä lähdettiin liikkeelle

perusajatus on se että kampanjoiden koko oli tavallaan toisessa korissa toisessa korissa oli avoimuus ja riippumattomuus ja nyt priorisoimme tätä jälkimmäistä enemmän

koska rangaistus suoritetaan yleensä kotona se helpottaa myös sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja sen koko perheen elämää

arvoisa puhemies

vielä haluan palata hallintovaliokunnan asiantuntijoihin ja oikeusoppineisiin joista yksikään ei vaatinut että tämä laki pitäisi jättää säätämättä tai että siihen pitäisi tehdä suuria muutoksia

yksi hyvä puoli tässä valvontarangaistuksessa on myös se että päihdekuntoutus on mahdollista laajemmalla ja moniammatillisemmalla tasolla kuin suljetussa vankilassa

vaikka kuinka haluaisi hallintovaliokunnan jäsenenä on sen pohjalta melko hankalaa vastustaa tätä lakia

täytyy muistaa että vaalirahoituksen suurin ongelma ja koko kysymys on koko ajan ollut se onko rahoitus avointa ja varsinkin se millaista riippuvuutta se aiheuttaa nimenomaan suhteessa tähän rahojen lahjoittajaan ja tämän riippuvuuden pitää jatkossa näkyä paljon selkeämmin

sanoinkin äsken jo puheenvuorossani että vierailin viime vuonna muun muassa sulkavan avovankilassa ja siellä henkilökunta kertoi siitä että vankien terveydentila on todella huono suomessa

mutta silti lain perusteeton mustamaalaus ja kauhukuvien maalailu ei anna oikeaa kuvaa edes sen ongelmista saati sitten parannuksista nykytilaan

siellä on c hepatiittia aidsia mielenterveysongelmia kahdella kolmasosalla vangeista on päihteidenkäyttödiagnoosi hammashoitopuoli on täysin onneton ja niin edelleen

kuten täällä on jo sanottu on ilman muuta selvää että tässä mennään perustuslakiherkillä alueilla vaikka olenkin perustuslakivaliokunnan jäseniltä kuullut että monen asiantuntijan lausunnot ovat olleet lähinnä toisaalta toisaalta henkisiä

eli on todellakin inhimillistä jos tällaisille asioille löydetään terveempiä vaihtoehtoja

mutta jotta tämä herkkyys saadaan käsiteltyä toivon että kansalaisjärjestö joku niistä vie tämän eun ihmisoikeustuomioistuimeen jotta keskustelulle saadaan piste

mutta tämä on tietenkin subjektiivinen näkökulma

tasa arvoisessa yhteiskunnassa kasvava tyttö voi valita äitiyden tietäen ettei se tarkoita työelämästä syrjäytymistä ja poika voi valita isyyden tietäen että saa myös huolehtia lapsestaan

mutta ilman muuta on selvää se että yhdyskuntapalvelua paljon kovempi tämä valvontarangaistus on